ikään kuin näin kahden tunnin välein aiheeni päihteet ja erityisesti alkoholi koskettavat molempia ministereitä mutta erityisesti ministeri risikolta haluaisin jatkoa tähän edustaja rauhalan nostamaan tutkimusnäkökulmaan

onko meillä tällä hetkellä suomessa riittävästi lapsiin ja nuoriin liittyvää päihdetutkimusta ja pystytäänkö riittävällä tavalla tutkimuksen antama tieto tuomaan päätöksentekoon sekä käytännön toimiin mutta erityisesti rakenteisiin

arvoisa puhemies

kaksi näkökulmaa toinen tuottavuusohjelmasta joka on tällä alalla varsin tiukalla myös

perustelen kysymystäni sillä että kun lapsuuden kokemukset päihteistä tietenkin omat kokemukset mutta myös vanhempien nähdyt kokemukset vaikuttavat meihin jokaiseen ihmiseen koko elämän ajan tässä on hirveän isosta asiasta kysymys niin tuleeko tämä tutkimuksen hyöty meille arkeen riittävällä tavalla

olisinkin kysynyt onko puolustusministeriössä selvitetty tuottavuusohjelman henkilötiukkuuden lisäksi sitä miten tämä tuottavuusohjelma puolustushaaralla suhtautuu sukupuolten välisen tasa arvon edistämiseen joka on hallitusohjelman mukainen tavoite

näitä kustannuksia me voimme välttää vain panostamalla ennakoivaan työhön

kalliksen vastalause jossa on kolme lausumaa

ajattelen näin että varusmiesten palvelua tulee tukea kaikin mahdollisin keinoin ja se on se ensisijainen mihin panoksia pitää laittaa

näen että jatkossa meidän tulee vakavasti keskustella kotiuttamisrahasta ja pääsemme siitä keskustelemaan tällä viikollakin jo tai äänestämään

arvoisa puhemies

tämä laki ammatillisesta koulutuksesta on aikanaan tehty toisiin tunnelmiin toiseen yhteiskuntaan

mutta haluaisin myös kysyä ministeriltä mitä ensi vuonna tehdään keskeyttäneiden osalta jälkihoidon toimien yhtenäistämiseksi valtakunnassa

täällä on eräs lause johon tässä lakialoitteessa jonka olen jo kesäkuussa jättänyt esitetään muutosta

tässä lakialoitteessa esitän tämän lauseen poistamista ja perustelut ovat seuraavat

me kaikki varmasti olemme pitkälti sitä mieltä että yhteiskuntamme tarvitsee entistä terveempiä ja työkykyisempiä kansalaisia ja työntekijöitä

työn vaativuus on kasvanut ja kasvaa ja samanaikaisesti me olemme täälläkin keskustelleet siitä että haluamme pidentää työuria

itse olen erityisen huolestunut nykytutkimustiedon ja kokemuksien kautta liikunnan ja ter veystiedon oppitunneille osallistumisesta

stakesin tekemän kouluterveyskyselyn mukaan ammattiin opiskelevien nuorten terveys on kauttaaltaan huonommassa tilassa kuin vertailuryhmän lukiolaisten

terveydelle suuri riskitekijä on huono fyysinen kunto ja liikunta aktiivisuus on yhteydessä ylipainoon josta tänä päivänä paljon puhutaan

terveystiedon opetuksella annettaisiin perustiedot ja tehostettaisiin jo perusopetuksessa saatuja oppeja niin että nuoret olisivat ikään kuin syväoppineet työhön ja toimintakykyyn ja terveyteen liittyviä asioita

päihteiden osalta tietämys ja käyttäytymis erot ovat vertailuryhmään lukiolaisiin verrattuna erityisen huomattavia

päivittäinen tupakointi on ammattiin opiskelevien keskuudessa peräti neljä kertaa yleisempää humalajuominen kaksi kertaa yleisempää ja myös huumekokeilut korostuvat ammattikoululaisten joukossa

tästä johtuen esitän tätä asiaa ja tässä kohdassa vielä kiinnitän huomion siihen että varmasti olisi tarpeen myös selvittää miten tätä lausetta jota nyt esitän poistettavaksi käytännössä tuolla kentällä tällä hetkellä toteutetaan

toimiiko se niin että se todella on käytössä vain aloittavien opiskelijoiden osalta vai käytetäänkö tätä jollain muulla tavalla myös hyödyksi

arvoisa puhemies

tähän kumuloituvaan korjausvelkaan kiinnittäisin minäkin huomiota siinä mielessä että kun meillä nyt on tietoa tästä kokonaistaloudellisuudesta jo toteutuneiden hankkeiden osalta se ei ole ihan tyydyttävällä tavalla aina onnistunut näissä isoissa hankkeissa ja täällä tuli tämä seinäjoen esimerkki myös esiin

mitä ministeriössä nyt liikenneministeriön puolella on tehty sellaista uutta luovaa että päästäisiin jatkossa tässä rahoituksessa siihen kohtuuteen jota olisi helppo myös kansalaisille perustella sillä että kun meillä ostetaan uutta tien rakentamista tai väylän rakentamista se myös oikeasti rahoitetaan mielekkäällä tavalla eikä niin että ne kustannukset kertautuvat moninkertaisesti hankkeen aikana

arvoisa puhemies

pidän tätä päätöstä erinomaisen hyvänä

tänään ei ole juurikaan puhuttu nuorisotakuusta mutta tässä hallitusohjelmassa kirjataan nuorisotakuusta erittäin arvokkaasti kun paneudutaan erityisesti kuntouttaviin ja matalan kynnyksen palveluihin

pidän arvokkaana kirjauksena sitä että maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdokset selvitetään tarkasti koska se on myös huoltovarmuuskysymys että meillä on jatkossakin kotimaista ruokaa

viimeisenä totean kun täällä on paljon puhuttu homekouluista että on hyvä että otetaan aikalisä ja pohditaan korjaammeko vanhan pedagogiikan kouluja vai rakennammeko uusia uuteen aikaan katsovia kouluja

pulliaisen kysymyksestä

gustafssonin kohdalla täytyy sanoa että itsekin tukisin jalkapalloilijan emäntänä mielelläni erilaisia joukkuelajeja koska niillä olisi myös ihan työskentelyn kannalta positiivisia vaikutuksia kuten ryhmätyön ja yhdessä tekemisen oppimista niin että tässä olisi muutakin hyvää kuin pelkkää kuntoa

en halua olla mikään mustamaalaaja tai manaaja mutta kun ministeri totesi ensimmäisessä puheessaan että tämä selkiyttää kauppojen aukioloa niin kyllä on melkoinen pelko siitä että selkiyttää todella

arvoisa puhemies

niin mielelläni näkisin oman nimeni täällä edustaja väätäisen aloitteen lopussa mutta jotakin vauhdikasta työelämää oli siinä kohdassa että nimi jäi laittamatta vaikka sitä minulta kyllä ystävällisesti pyydettiin

viime kädessä sunnuntaiaukiolon kustannukset maksaa kuluttaja joko tuotteiden hinnoissa palvelutasossa tai toisaalta palvelutarjonnan kapeutumisessa

eräs toinen näkökulma tähän

joitakin näkökulmia tästä asiasta johtuen siitä että nimenomaan lasten ja nuorten ja tällaisen mallioppimisen kannalta tämä on erittäin tärkeä asia ja aloite joka tässä on nyt käsillä

olisin ihan kysynyt mitä ja miten tätä tulkitaan ja toteutetaan niillä viikoilla joihin osuu esimerkiksi yleinen vapaapäivä kuten vappu tai sitten joitakin juhlapyhiä kuten joulunpyhiä tai pääsiäispyhiä tai helluntai vastaavia tällaisia pyhiä

lääkäriliitto on ottanut kantaa että alkoholi aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain jopa miljardin euron välittömät kustannukset

erityisesti riskikulutus vaikuttaa sairauksiin tapaturmiin perhe ja muun väkivallan ilmenemiseen jopa invaliditeettiin sosiaaliseen syrjäytymiseen ja ennenaikaisten kuolemien esiintymiseen

alkoholinkäyttö voidaan myös yhdistää mielenterveyden ongelmiin ja alkoholi vaikuttaa sosiaaliseen ja terveydellisiin

samalla täytyy kuitenkin huomioida se että suurin osa alkoholin väestölle aiheuttamista haitoista liittyy niin kutsuttuun kohtuukäyttäjien liialliseen ja karkaavaan juomiseen

juuri tähän kohtuukäyttäjien liialliseen juomiseen voidaan puuttua sääntelemällä alkoholin saatavuutta esimerkiksi anniskeluaikojen rajoituksilla

yhteiskuntatieteellinen ja lääketieteellinen alkoholitutkimus on tunnistanut alkoholijuomien kokonaiskulutuksen tason ja alkoholihaittojen tason välisen yhteyden

samalla työryhmä totesi että tämän tavoitteen saavuttaminen ei onnistu yksinomaan ter veydenhuollon keinojen ja voimavarojen avulla vaan tarvitaan yhteiskunnan kaikkien sektorien toimintaa siis myös lainsäädäntöä ja sitä kautta keppiä ja porkkanaa

täällä tänään nousivat esimerkiksi nämä huumevirrat esille ja itselläni on se mielikuva että nimenomaan tämä sotilaallinen läsnäolo on myös ruokkinut paljon sitä huumevirtaa joka eurooppaan sieltä afganistanista valuu

arvoisa puhemies

kun puhutaan perheiden ja lasten hyvinvoinnista perheiden parhaasta niin itselleni herää kysymys siitä tiedämmekö me poliittiset päättäjät ihan oikeasti mikä on erilaisten perheiden se paras vai olisiko meidän tärkein tehtävämme oikeasti olla järjestämässä niitä erilaisia vaihtoehtoja kuten tänään puhutaan eräästä tärkeästä vaihtoehdosta kotihoidon tuesta

toisaalta minusta suomessa tulee käydä periaatteellinen erillinen keskustelu siitä mikä tämän afganistan selonteon yhteydessä on nyt selkeästi noussut esiin

eli asia on se että meillä tällä hetkellä kriisinhallinnan muoto on muuttunut siten että suomi on toisella puolella siellä kentällä

yhtenä keinona kokonaiskulutuksen vähentämiseen mainittiin työryhmän raportissa juuri anniskeluaikojen rajoitukset eli tyhjästä ei aloite lähde vaan ihan selvitysten pohjalta

välikysymyksen aihe on erittäin tärkeä mutta en voi välttyä siltä että jäin miettimään sitä asiaa joka täällä on nyt monesti herätetty jo että helsingin sanomien uutisen osalta saadaan näin paljon painoarvoa että ihan välikysymykseen asti mennään

tämä painopisteen muutos aiheuttaa myös sellaisia turvallisuusriskejä joiden takia minun ei ainakaan ole kovin helppo sitoutua miehistön lisäämiseen siitä huolimatta että itse näen että nimenomaan siellä läsnä olevien suomalaisten turvallisuuskysymykset tulee ratkaista mitä parhaimmalla välineistöllä ja turvallisuutta lisäävillä tarvikkeilla

toisaalta näen että asia on niin tärkeä että ei ole paha keskustella kotihoidon tuesta sen kehittämisestä vaikka puhuisimme siitä liki joka päivä kunhan asia ei väljäänny

alkoholin haittojen tiedostamisesta huolimatta on alkoholilla perusteettoman myönteinen imago tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme

tässä keskustelussa negatiivista on minusta ollut erityisesti se että ura ja kotiäidit ylipäätään äidit ja jopa isät asetetaan vastakkain

kallis esitti puolustusvaliokunnan eriävän mielipiteen mukaisen lausuman äsken puhuessaan ja kannan tätä ed

lapsen hyvä hoito on lapsen oikeus

ykn lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa ottamaan ensisijaisesti huomioon lapsen edun ja ajattelen että näin myös hoitoasioissa kun niitä ratkaistaan ja päätösten myös tulevien kehysriihipäätösten lapsivaikutukset tulee arvioida

arvoisa puhemies

ongelmallisinta minusta tässä käyttöympäristön laajenemisessa ja muuttumisessa ja käyttökulttuurin muutoksessa on se että siellä missä alkoholia käytetään on paikalla usein lapsia ja nuoria alaikäisiä joille anniskelu ei sinänsä kuulu

toimi kankaanniemen ryhmäpuheessa ehdottamaa lausumaa jossa kiinnitetään erityisesti huomio kyläkouluihin kyläkauppoihin niiden toimintaedellytyksiin postipalveluihin ja alempaan tiestöön samoin kuin sitten vielä tieliikenneyhteyksiin ja ylipäätänsä maaseutupolitiikkaan

lienee yksimielisyys siitä että osa meidän lapsistamme ja nuoristamme tänä päivänä voi vielä huonosti

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että meillä on paljon lasten ja nuorten palveluiden piirissä olevia lapsia ja nuoria ja näistä me tunnemme kyllä lukumäärät ja tilastot mutta tarvitaan myös tietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista

tässä perheet tarvitsevat tukea

ihan tästä nyt esimerkkinä äärimmilleen on vietynä se että sitä anniskelua on esimerkiksi huvipuistossa joka nyt perinteisesti on kohdistunut erityisesti lapsille

perheet tarvitsevat vaihtoehtoja mahdollisuuksia

tämän kaiken kautta lapset tottuvat turtuvat alkoholin läsnäoloon kaikkialla

on huomattava että kotihoidon tukea on mahdollisuus saada monipuolisesti isän tai äidin vanhemman mutta myös muun hoitajan tai yksityisen hoitopaikan tarpeisiin

vahinko on kuitenkin tapahtunut ja kiinnitän nyt ainoastaan yhteen asiaan tässä esiintulossani huomiota

millaisia laadullisia selvityksiä ja mittareita työvälineeksi päätöksenteolle olemme jatkossa saamassa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä

tilastollisesti ei ole kuin surullista kerrottavaa katsoo sitten mitä tahansa tilastoa mistä tahansa näkökulmasta

yhteiskunnassamme muuten jos katsotaan asiaa taloushistorian näkökulmasta talouskasvu on siis aina osunut vuosiin jolloin ikärakenteemme painopiste on ollut elämän aamussa ja aamupäivässä aktiivivuosissa siis

päihteiden käyttöä ja humaltumista arvostetaan ja pidetään jopa tavoiteltavana

kasvava tieteellinen todistusaineisto osoittaa että alkoholinkäytöllä ennen aikuisiän saavuttamista on haitallisia vaikutuksia nuoren kehitykseen niin ajattelun tiedon kuin sosiaalisen kehityksen osalta

eikö olisi poliittisesti tärkeää panna paljon paukkuja perheiden mahdollisuuteen viettää lapsielämää

esimerkiksi itse sain vielä luokanopettajakoulutuksessa pätevyyden opettaa pieniä ryhmiä ja eri ikäisiä oppilaita ja tässä jos missä myös tutkijoita kannattaisi kuunnella

toinen asia jota olen pohtinut tässä hoitokäytänteiden muutosinnossa joka nyt ilmassa tänäänkin on ollut on se että kotonahoito ei näy ymmärtääkseni bruttokansantuotteessa mutta yhteiskunnallisten hoitoratkaisujen kautta lastenhoito tulee näkyviin bruttokansantuotteessa ja tämä ei saa olla syy luopua kotihoidon tuesta

lasten ja teini ikäisten alkoholinkäyttö on vahvasti riippuvainen myös vanhempien ja yhteisön roolimalleista mistä syystä heidän eli vanhempien ja yhteisön aikuisten alkoholinkäytön vähentäminen vaikuttaa myös siis tulevan polven alkoholikäyttäytymiseen ja kulutuksen sääntelyyn

arvoisa puhemies

alkoholinkäytön aloitusiän nostaminen ja kulutuksen vähentäminen pienentävät riippuvuusriskiä ja yhteiskunnan tulisi kyllä kaikin tavoin ponnistella tähän maaliin että meillä päästäisiin eroon riippuvuuksista alkoholiin

kun kansakuntamme väki vanhenee huonokuuloisuus tulee varmastikin lisääntymään

nyt meillä sitten taksi kasaa maalta kylistä lapset ja roudaa nämä pitkälle isoihin kouluihin ja erityisopetuksen tarve lisääntyy samaa tahtia

levottomuus meluisuus ja liialliset sosiaaliset kontaktit kasvattavat lapsen stressiherkkyyttä nostavat stressiä korkealle ja tämä lapsena koettu stressi heijastuu tämän professorin mukaan vielä aikuisuudessakin

alkoholin nauttimistilanteisiin ja nauttimisympäristöihin vaikuttamisen kautta voidaan vähentää ja ehkäistä liiallista alkoholin nauttimista sekä vaikuttaa siihen että lapset ja nuoret eivät altistu alkoholille paikoissa joihin alkoholi ei yksinkertaisesti kuulu

tähän toivottavasti tulevat polvet hallintoneuvostoissa ja ylen johdossa kiinnittävät erityistä huomiota

ihan yksityiskohtaisena piirteenä tähän taloon liittyen poliittisia ja ajankohtaisia kotimaisia ohjelmia ei tekstitetä ollenkaan

kysymys on siis yksinkertaisesti siitä että pienen lapsen kehitystaso on sellaisessa vaiheessa että tarvitaan aikaa tilaa ja vielä pientä elämää pientä arkea

nauttimisympäristöjen rajaamisella on asenteita muokkaava vaikutus

yhteiskunnassamme tulee olla täysin normaalia ja hyväksyttyä se että tietyt tilanteet ja tapahtumat ovat alkoholista vapaita

eräs asia johon haluan kiinnittää huomiota on se että osa kunnistamme on arvottanut kotihoidon niin korkealle että osallistuu kotihoidon tuen lisään kuntalisällä

itse näen näin että kyläkoulun lakkauttaminen on sen sydämen sammuttamista ja kyllä tässä kyläkoulupolitiikassa on kunnat jätetty siinä mielessä kurjaan asemaan että kunnat tekevät nyt sen likaisen työn

toinen asia johon olen opintomatkoilla muiden televisioyhtiöiden käänne sius gaylen nettisivustoille ja nettisivustoilla törmännyt on erityisesti englannissa bbcn sivuilla erittäin ansiokkaat ja monimuotoiset kielenopetusohjelmat erityisesti henkilöille jotka eivät osaa maan kieltä

pidän sitä erittäin vahvana signaalina myös meille päättäjille täällä eduskunnassa

viimeisenä totean näin vaikka en itse kotihoidon tuella koskaan lapsiani hoitanutkaan että aikuistuvien nuorten äitinä en voi muuta todeta kuin sen että kaikenlaista muuta olen elämässäni ehtinyt katua paitsi kotona vietettyjä arkisia päiviä lasteni kanssa heidän lapsuusvuosiensa aikana

kun valtionosuusjärjestelmän muutoksen jälkeen rahoitus perustuu asukaslukuun niin silloin kunnille jää se lahtarin tehtävä

tästä minusta myös evästys yleen

ennen kuin päätän niin haluaisin nostaa esiin että tämä ei ole yksin minun huoleni tai kristillisdemokraattien tai muun opposition huoli tämä kyläkoulutematiikka vaan kuntaliiton anneli kangasvieri maaseudun tulevaisuudessa tammikuussa suree sitä miten kuntien taloustilanne on ajettu ahtaalle koulutuksen tarjoajan asemassa

suomi on harvaanasuttu maa meillä esimerkiksi maahanmuuttajat asuvat laajalla alueella

yle voisi olla tässä edeltäkävijä tuomalla ei pelkästään siis koululaisille ja opiskelijoille vaan suomea tai myös ruotsia vieraana kielenä opiskelevalle maahanmuuttajalle esimerkiksi

tämäkään palvelu ei ole pelkästään sitten taas ei suomenkielisille ihmisille vaan siellä voi aina huoltaa ja tarkentaa kieltään myös ihan syntyperäiset

kolmas näkökulma jota haluan kulttuurin ystävänä korostaa ylen tehtävissä on kotimaisen kulttuurin myös muun kuin viihdekulttuurin tallentaminen ja säilyttäminen

hän pohtii sitä onko perusopetus enää edes tasa arvoista tässä maassa riippuen asuinpaikasta tai asuinkunnasta ja koulutuksen järjestämisestä

kyllä itsekin olen sitä mieltä että meidän tulisi vahvasti selvittää saako niin sanottu maalaislapsi kylän perukalla yhtä tasa arvoisen koulutuksen kuin stadilainen täällä helsingissä

sitten ihan lopuksi kommentti täällä paljonkin keskustelua herättäneeseen tällä hetkellä yle maksuna kulkevaan uuteen maksutapaan

täällä on kritisoitu budjetin kautta tapahtuvan rahoituksen mahdollisuuksia ja tuotu esiin sitä että säästöt tulisivat varmasti huonoina aikoina puremaan ylen rahoitukseen

jos mietitään esimerkiksi tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä olevaa budjettia me elämme puheittemme mukaan erittäin tiukkaa aikaa

itse kannan kovasti huolta pienituloisten ja erityyppisten kotitalouksien kuten yhden hengen kotitalouksien asemasta

vielä ihan kyllä provosoiduin siitä että tuon maksun taso jätettäisiin seuraavalle eduskunnalle

näen näin että tässä oikein syötetään nyt vaaleihin semmoista huutokaupan aihetta kuka pistää halvimmalla yle maksulla vaaleissa

arvoisa puhemies

outi mäkelän aloite on varsin verraton tältä osin

erityisesti pidän sitä hyvänä siitä näkökulmasta että kansakuntamme ikääntyy ja tämäntyyppisten aputehtävien saaminen ikään kuin yleisesti hyväksytyiksi myös ostopalveluina ja siten tavallaan yhteiskunnan tukemina tietyillä lailla verohelpotuksin on ihan asiaa

tähän muuttotyöhön olisin ihan varoen tuonut esiin tällaisen näkökulman että siinä sen harmaan talouden esiin nostaminen kovin voimakkaasti on tietysti aina semmoinen kansalaisia mietityttävä asia siinä mielessä että muutothan ovat perinteisesti hyvin talkootyövoittoisia tekemisiä ainakin tuolla maaseudulla ja pikkukaupungeissa

siinä mielessä näkisin että tässä hyödynnetään muuten enemmänkin semmoista avun saantia ja palvelun ostoa kuin pelkästään sitä harmaan talouden torjumista

arvoisa puhemies

tässähän on kysymys todella siitä että tällä ruokavaliolla ei voi kokeilla eikä leikitellä vaan silloin kun sairaus on tai niin kuin täällä lääkäri ihminen käytti ilmaisua puutostila tai tulehdustila on noudatettava tätä ruokavaliota ja se on varsin hintava